yliopistokeskusten toiminta yhdessä ammattikorkeakoulujen ja yrittäjien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa luo uutta innovaatiota ja osaamista sekä parantaa yritysten ja alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia ja sitä kautta suomalaisten menestymistä maailmalla

ainakin tavallisen kansalaisen osalta on syytä kysyä mitä tämä asia ja nämä valinnat merkitsevät tavallisen ihmisen elämän kannalta miten tämä vaikuttaa yritystoimintaan ja elinkeinoelämään ja mitä tästä seuraa tai miten tämä vaikuttaa suomen menestymiseen euroopassa ja maailmassa

mielestäni yliopistokeskusten asema pitää kirjoittaa uuteen yliopistolakiin selvästi ja pitää tehdä niille yliopistoille jotka osallistuvat yliopistokeskusten ylläpitoon oma momentti johon osoitetaan ne määrärahat joilla nykyiset yliopistot pitävät yllä yliopistokeskusta

täällä ed

näkökulma oli hyvin arvostettava

näin yliopistoille olisi hyötyä yliopistokeskusten ylläpidosta ja ne menettäisivät nämä yliopistokeskukseen osoitetut varat jos alasajo yliopistokeskusten osalta toteutuisi

tavallinen kansalainen joutuu nyt miettimään että rintamalinjat ovat niin että pääosa oppositiosta näkee että hallituksen esitys on paha ja hallitus näkee että se on hyvä ja taas toisinpäin

hallitus näkee että opposition esittämä vaihtoehto on paha

elokuvien tekijät ovat suomessa niitä taiteen ja kulttuurin tekijöitä jotka usein joutuvat itse tai heidän taustayhteisönsä kantamaan lähes kaiken taloudellisen vastuun elokuvaprojekteissaan

oppositio sanoo että hallituksen vaihtoehto on paha ja heidän hyvä ja hallitus sanoo että opposition vaihtoehto on paha ja heidän hyvä riippuu vähän siitä millä tavalla tätä asiaa katsoo

suomalaisen elokuvataiteen tulisi saada nykyistä suurempi osa valtionavustuksista erityisesti siitä näkökulmasta kun ottaa huomioon kansainvälisen elokuvateollisuuden taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

hallitus joutuu katsomaan suomalaisten hyvinvointia ja globaalia taloutta koska hallitus johtaa maassa toimintaa ja toisaalta oppositio hakee asemiaan seuraavia eduskuntavaaleja varten

erityisen tärkeää olisi nyt vakinaistaa ja lisätä merkittävästi kuuden suomessa toimivan elokuvakeskuksen valtionapua

nykyinen apuhan on aivan nimellinen eikä se ole pysyvää vaan vuosittain erikseen myönnettyä

silloin kun mentiin emuun eu maat löysästi sopivat näistä säännöistä ja valvontakeinoista ja jotkut maat kreikka etunenässä rikkoivat näitä sääntöjä

satakunnassakin toimii nakkilassa villilän elokuvakeskus jonka päärahoituksesta vastaavat kunnat ja jonka tiloja ja henkilöstöä ja apua käyttävät erittäin merkittävät elokuvantuottajat suomessa

elokuvakeskusten ylläpito kuuluu mielestäni osaltaan kulttuurin alalle ja valtion tuen piiriin ja näiden elokuvakeskusten merkitys suomalaisen elokuvan tuottamiselle ja tulevaisuudelle on erittäin tärkeä

jos suomi ei ole mukana tämän lainan järjestämisessä eikä näissä toimissa niin on hyvin todennäköistä että euroon

ongelmaa tai siis kreikan ongelma laajentuu koko euroalueelle kun etelä euroopan suuret maat joutuvat talouskriisiin

siitä seuraisi tavalliselle suomalaiselle pienituloiselle eläkeläiselle yksinhuoltajalle työntekijälle sellainen inflaatio että heidän ostovoimansa romahtaisi

ja kun kuluttajalta ostovoima romahtaa niin se romahtaa myös pienyrittäjiltä jotka myyvät palveluja näille ihmisille

mielestäni tässä tilanteessa suomella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla mukana tässä euron pelastamisessa ja toivoa että nämä maat saavat taloutensa kuntoon

eu on kyllä kummallisesti puuttunut kaikkiin pikkuasioihin mutta ei ole halunnut tai sillä ei ole ollut kykyä seurata tällaisia reittauksen vääristelyjä jotka ovat sitten aiheuttaneet tämän talouskriisin

hallituspuolueet joutuvat kantamaan vastuuta ja itse koen että joudun kantamaan vastuuta enkä voi toimia sillä tavalla kuin oppositio vaihtoehtoisesti haluaa tässä toimia

kumman näkökanta on perusteltu ero on siinä että hallituspuolueiden kansanedustajat joutuvat kantamaan vastuuta näistä toimista ja oppositio ei

arvoisa herra puhemies

toisaalta on kysymys omavaraisuudesta sähköntuotannossa ja toisaalta teollisten työpaikkojen ja erityisesti vientiteollisuuden toiminnan turvaamisesta

sitten me sorruimme öljyntuontiin ja saastuttaviin energialähteisiin ja tässä on tulos

näiden mahdollisuuksien tuominen maakuntiin on erityisen tärkeää työllisyyden kannalta

sitten korjuuhenkilöstö saa työtä korjuuyrittäjät jalostamot jotka jalostavat tätä bioenergiaksi

myöskin uusien laitteiden ja tämän bioenergian hyödyntämislaitteiden kehittäminen eri energiankuljetus tai energiaa tarvitseviin yksiköihin on tärkeä osa

täällä on korostettu sitä monissa puheenvuoroissa että tämän energiapaketin toteuttaminen on haastava myöskin valtion osalta

sitä minäkin peräänkuulutan että me saamme semmoisen lainsäädännön jo tässä vaiheessa tämän eduskunnan aikana että nämä käytännössä voidaan sitten myöskin toteuttaa

no sitten ydinvoima on varmasti sellainen asia joka on hyvin tunneperäinenkin ja näistä keskusteluista jää aivan niin kuin semmoinen kuva että ydinjäte olisi juuri nyt tällä hetkellä joku uusi asia tai ongelma

suomikin on valinnut sen jo kymmeniä vuosia sitten että me tuotamme sähköä ydinvoimalla ja siitä jää tätä ydinjätettä johon ympäri maailmaa on etsitty ratkaisuja ja suomi on tässä ratkaisujen etsinnässä kärkipäässä

en siis näe asiaa sillä tavalla että me olisimme jotenkin nyt erityisesti turmelemassa tulevaisuutta sukupolvilta ja oman elämämme kannalta

nämä väitteet eivät perustu mihinkään muuhun kuin mielikuvitukseen ja ehkä tilanteen hyväksikäyttöön siitä että ihmisille uskotellaan että näin oikeasti olisi

tämä johtuu siitä että säteilyturvakeskus tarkistaa kaikki rakenteet ja pitää huolen siitä että suomeen ei voi rakentaa sellaista ydinvoimalaa jossa on pieninkään epäilys minkään rakennelman osalta että se ei ole turvallinen

sitten arvoisa puhemies vielä hallintovaliokunta ja myöskin talousvaliokunta kiinnittivät huomiota siihen että ydinvoimamaakuntien poliisien resurssit ovat alimitoitetut koska näitä ydinvoimaloiden haasteita ja sitä työmäärän lisäystä ei ole siellä otettu huomioon

on hyvä että talousvaliokunta yhtyi tähän hallintovaliokunnan mietintöön jossa on selkeästi sanottu että esimerkiksi satakunnassa tarvitaan lisää näitä poliisimiehiä jotta siellä pystytään pitämään valmiusjoukot

arvoisa puhemies

tämä hallituksen voimakas satsaus koulutukseen ja osaamiseen tulee erittäin tärkeään ajankohtaan kun meillä on tämmöinen taantuma aika

ne eivät ole sitä varten että ydinvoimalassa mahdollisesti tapahtuisi onnettomuus vaan sitä varten että näitä häiriköitä sinne pyrkii jatkuvasti ja voi olla myöskin terrorismia ja muuta ja siihen on varauduttava

ja miten sitten käy tuon laman kanssa

vielä lopuksi totean että ydinvoimaloiden rakentaminen tuo suuret investoinnit jotka tekee teollisuus ja jotka hyödyttävät suomalaista taloutta työllisyyttä ja hyvinvointia

arhinmäki otti ihan tärkeän asian esille koulupudokkaat

itse olen miettinyt ja paljon ollut tekemisissä lastensuojelutoimenpiteiden kohteeksi joutuneiden lasten kanssa ja joutunut miettimään sitä minkälaiset mahdollisuudet nämä lapset ovat omassa kodissaan saaneet elämälle ja minkälainen heidän elämänhallintansa on eri elämänvaiheissa

olen myöskin käynyt keskusteluja ammatillisen koulutuksen opettajien ja rehtoreiden kanssa

meidän olisi syytä miettiä yhteiskunnassa voidaanko opetusta kehittää siihen suuntaan että otetaan huomioon ihmisten ja lasten kaikkien ihmisten erilaiset taipumukset kun ihmisillä on erilaisia taipumuksia ja toinen on taiteellisesti toinen on käsiltään hyvä toinen voi olla matikassa kielissä tai monessa näissä yhtä aikaa mutta harvat ovat kaikessa

kun meidän koulutuksemme perustuu aika paljon teoreettiseen osaamiseen ja me arvostamme erilaisia oppiarvoja mikä sinänsä on hyvä että on tavoitteita ja arvostetaan näitä oppiarvoja niin annetaanko sellaiselle lapselle tai nuorelle joka ei pärjääkään joissakin kielissä ja matikassa mutta olisi muuten käsistään taitava tässä yhteiskunnassa riittävästi mahdollisuuksia

tässä tulee kysymykseen millä tavalla meidän koulutusjärjestelmämme toimii miten se on joustava antamaan mahdollisuuksia toisaalta minkälaiset mahdollisuudet tämä lapsi saa kotoa minkälaisen elämisen mallin minkälaista turvallisuutta ja näistä on yhtä paljon puutetta kuin jos puhutaan että on puutetta näistä opetuksen resursseista

sisäministeriön hallinnonalan budjettiesitykseen sisältyy merkittäviä lisäyksiä poliisin rajavartioston hätäkeskuslaitoksen ja maahanmuuttoviraston toiminta ja muihin menoihin

olemme hallintovaliokunnassa kantaneet huolta turvallisuusviranomaisten määrärahojen riittävyydestä ja vaatineet useissa mietinnöissä ja lausunnoissa määrärahojen lisäämistä

täällä aiemmin edustajat satonen ja salo kiittelivät ministeri holmlundia antamalla ymmärtää että ministeri yksin olisi saanut aikaan nämä määrärahalisäykset

sisäministerille tietysti kuuluu oma ansionsa tässä asiassa mutta varsinaiset vaikuttajat näiden määrärahojen nostoon ovat usein hallituspuolueiden kansanedustajissa ja eduskunnan hallintovaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnassa

yhteiskuntamme on väkivaltaistunut voimakkaasti

yhteiskunnan väkivaltaisuus on pystyttävä pysäyttämään jotta kansalaiset voivat luottaa yhteiskuntaan sen turvallisuuteen eikä heidän tarvitse ottaa oikeutta omiin käsiinsä

ennalta estävää työtä koulupoliisitoiminnassa viranomaisyhteistyössä ja sidosryhmäyhteistyössä on sisäministeriön johdolla tehostettava

juuri ennalta ehkäisevä työ säästää viranomaisten voimavaroja ja vähentää tarvetta niiden merkittävään lisäämiseen tulevaisuudessa

poliisin organisaatiota uudistettaessa on turvattava poliisipalvelut jokaisella suomen kolkalla

nyt on tullut tietoja että poliisivirkoja siirretään nykyisistä poliisilaitoksista uusiin maakunnan keskuspoliisilaitoksiin

näin ei tule tehdä koska jos poliisipartiot nykyistä enemmän ryhtyvät kuljettamaan jokaista juoppoa kymmenien kilometrien päähän asuinseudultaan se vähentää kansalaisten saamia poliisipalveluja juuri niiltä alueilta joilta itsenäiset poliisilaitokset lopetetaan

hallintovaliokunta jolle sisäisen turvallisuuden hallinnonala kuuluu edellytti että sisäministeriön tulee vakinaistaa määräaikaisissa viroissa olevat poliisit koska näin suuren määrän pitäminen vuodesta toiseen määräaikaisissa viroissa ei olisi ollut enää edes laillista

nyt hakijoiden määrä on niin alhainen että kriteerit täyttäviä hakijoita ei voida valita edes täysien kurssien määrää

katastrofin välttämiseksi ministeriön tulee pian käynnistää laaja alaiset toimet poliisikoulutuksen tarkoituksen turvaamiseksi

poliisiammattikorkeakoululla on paljon huippupätevää opetus ja muuta henkilöstöä jonka ammattitaidon hyödyntäminen menee hukkaan kun koulutettavana on vajaita kursseja

arvoisa puhemies

tässä salissa tehtiin allekirjoittaneen ensimmäisenä allekirjoittamana ja yli sadan kansanedustajan allekirjoittamana vaatimus hallituksen parlamentaarisesti sisäistä turvallisuutta käsittelevän selonteon tekemisestä ja tuomisesta eduskunnalle

jos nykyinen hallitus vanhasen kakkoshallitus ei tätä selontekoa tee olen varma että sen tekee seuraava hallitus koska yhteiskunta väkivaltaistuu ja se on pakko tehdä

ensinnäkin se antaa turvallisuuden näille nuorille koulutetuille henkilöille omaan elämäänsä ja he saavat palkan ja perheellensä leipää eikä tarvitse katua enää tätä poliisin uralle lähtöä

toisaalta se antaa hyvän vinkin nuorille alalle haluaville siitä että poliisiin tosiaan pääsee myöskin töihin jos käy näinkin pitkän koulutuksen

alatalo täällä toi esille näiden poliisilaitosten toimintaan

nyt kun poliiseja saadaan palkata enemmän kuin aiemmin vähenee se vaara että näitä poliisivirkoja otetaan pois näistä poliisilaitoksista jotka yhdistyvät koska tämä tuottavuusohjelma olisi johtanut joka tapauksessa siihen että rahaa ei olisi riittänyt näihin virkoihin ja niitä olisi sitten vähennetty

arvoisa puhemies

tämän päivän monet uhat haastavat maailman valtioita tekemään globaalia turvallisuuspolitiikkaa jossa kansainvälinen yhteistyö ja kriisien ennalta estäminen ovat avainasemassa

uusia yhteistyömuotoja kehitetään

tekniikan uusimpia saavutuksia laajennetaan myös turvallisuuden ja sotilaallisen puolustuksen alueelle

arvoisa puhemies

uskottavan puolustuksen ylläpito edellyttää puolustushallinnon henkilöstöltä hyvää koulutusta asianmukaista varustusta ja toimivia varuskuntia joissa korkealaatuinen koulutus on mahdollista toteuttaa

esimerkiksi porin prikaatissa säkylässä koulutetaan suomen kansainvälisiin valmiusjoukkoihin sijoitettavat sotilaat ja niinisalon tykistöprikaatissa koulutetaan maavoimien tykistön tiedustelu ja erikoisjoukkojen sotilaat

tässäkin yhteydessä on syytä todeta että nämä varuskunnat ovat erittäin toimivia ja ne tulee säilyttää niitä tulee kehittää ja niiden toiminta turvata

suomen puolustusvalmiuden ja uskottavan puolustuksen ylläpito on selonteon keskeisin arvo ja tavoite

ilman määrärahalisäyksiä puolustusmateriaalin kallistuminen kansainvälisen kriisinhallinnan kustannusten nousu ja muu menokehitys veisivät todellisen mahdollisuuden ylläpitää suomessa uskottavaa puolustusta

toivon että määrärahojen lisäys olisi osoitus halusta turvata yhteiskunnan elintärkeät toimet ja että tämä priorisointi kohdistuisi myöhemmin myös sisäisen turvallisuuden alalle ja lisäisi tällä tavalla myös poliisin ja muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten mahdollisuuksia tehdä sisäisen turvallisuuden vaativaa työtä

selonteossa todetaan että suomella on jatkossakin vahvoja perusteita harkita nato jäsenyyttä

parhaiten yhteistyö näkyy toimintojen yhteensovittamisessa erilaisissa yhteisissä harjoituksissa ja toiminnassa kansainvälisissä siviili ja kriisinhallintatehtävissä

mahdollinen liittyminen edellyttää perusteelliset selvitykset selvän tuen suomalaisilta ja mahdollisimman laajasti poliittisten puolueiden hyväksynnän

tällä hetkellä en näe suomen natoon liittymistä tai sen harkintaa suomen kansainvälisen ja turvallispoliittisen tilanteen huomioon ottaen tarpeellisena

arvoisa puhemies

meillä on oikeus odottaa että selonteko tehdään ja että se annetaan eduskunnalle ja siitä voidaan keskustella ja johtopäätöksiä tehdä

on tärkeää että myös suomen sisäistä turvallisuutta voidaan ylläpitää ja sitä voidaan kehittää

perustuslaillinen vastuu suomen ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta kuuluu juuri meille kansanedustajille siis eduskunnalle maan hallitukselle ja kokonaisuutena suomen valtiolle

liikkuminen ja liikenne ovat yksittäisen ihmisen ja yhteiskunnan tärkein osa nykypäivän elämisen edellytyksissä

myös työelämän tarpeet ja elinkeinoelämän tuotanto edellyttävät hyvää ja liikennöitävässä kunnossa olevaa väyläverkostoa ja erilaisia julkisia ja yksityisiä liikennemuotoja

hallituksen esitys ja siihen eduskunnassa tehdyt lisäykset tulevat juuri oikeaan aikaan kun suomi on taantumassa ja sen odotetaan vielä syvenevän

eduskunnan lisäyksistä merkittävä osa kohdistuu perustienpidon ja perusradanpidon sekä joukkoliikenteen parantamiseen

arvoisa puhemies

eduskunnassa on käyty keskustelua liikenteeseen osoitettujen rahojen riittävyydestä ja hankkeiden käynnistämisen aikaistamisesta

tässä yhteydessä on syytä kiittää liikenneministeri anu vehviläistä liikennepolitiikan nostamisesta keskeiseen ja sille kuuluvaan asemaan suomessa

juuri valmistunut liikennepoliittinen selonteko linjaa suomen liikennepolitiikan kaikkia osa alueita ja mahdollistaa historian merkittävimmät investoinnit suomen tieolosuhteiden parantamiseksi tulevina vuosina

kun hankkeita nyt aikaistetaan on erittäin tärkeää että koko suomea kohdellaan tasavertaisesti ja otetaan huomioon maakuntien elinkeino ja ikärakenne sekä työllisyys ja bruttokansantuote

kun infrahankkeita nyt aikaistetaan on suuri vaara että hankkeita käynnistetään vain niissä maakunnissa jotka jo selonteossa saivat hyvän aseman

ne maakunnat kuten satakunta jossa on korkea työttömyys ja jossa on muun muassa suomen suurimmat teollisuussatamat jäävät taantuman vuoksi aikaistettujen toimien ulkopuolelle jos näin toimitaan

pidän välttämättömänä että hankkeita käynnistettäessä arvioidaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkien maakuntien ja eri alueiden oikea tilanne ja käynnistettävien hankkeiden vaikutus koko suomelle

akselipainojen korotustyöt on radan osalta raumakokemäki jo tehty mutta rataosuuden kokemäkijämsänjokilaakso osalta rahan puutteen vuoksi edelleen tekemättä

valtakunnallisesti hyvin merkittävien vienti ja tuontisatamien lisäksi satakunnassa on monimuotoista teollisuutta joka tarvitsee riittävän hyvät maa rata ja meriväylät

juuri nyt on näiden merisatamien väylien rakentamisen aika

edellä toteamani perusteella hallituksen tulee ottaa huomioon myös satakunnan tarpeet jotka heijastuvat taloudellisena voimavarana koko maahan

edellä mainitut rataosuudet meriväylät ja tieosuudet tulee saada myös satakunnassa asianmukaiseen ja liikennöitävään kuntoon

tällä hetkellä esimerkiksi meriväylien tilanne on se että kun satakunnassa on suuria metalliteollisuuslaitoksia niin laiva joutuu lastaamaan uudelleen pienempään laivaan tavaransa tanskassa ja taas vastaavasti kun on sinnepäin menossa koska väylän syväys on liian matala

investointien tekeminen myös satakuntaan elvyttää koko suomen taloutta mahdollistaa satamien hyödyntämisen ja teollisuuden kilpailukyvyn sekä antaa toivoa satakunnan yritteliäille ihmisille ja maakunnalliselle elinvoimaisuudelle

arvoisa puhemies

niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on tullut esille olemme kovien haasteiden edessä maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ja näihin haasteisiin vaikuttavat hyvin paljon maailman tilanne ja eun säännökset

tässä mielessä voin yhtyä täällä ministeri sirkka liisa anttilalle osoitettuihin kiitoksiin siitä että näissä olosuhteissa hän selvisi tästäkin ja viimeisestä neuvottelusta oikein hyvin

sen sijaan maatalousyrittäjän näkökulmasta on kovin huolestuttavaa ollut viime aikojen hintojen nousu lannoitteiden hintojen lähinnä ja toisaalta sitten kaikkien tuotantokustannusten nousu kun vastaavasti tuotteiden hintojen kehitys ei ole ollut saman suuntainen

ruuan osalta on hyvä että hallitusohjelmassa on suomalaisen ruuan ohjelma ja että siihen panostetaan aika merkittävästi

toisaalta suomalaisen ruuan osalta budjettiin liittyvä ruuan alvin alennus jakaantuu kyllä sitten vähäosaisille ja hyödyntää juuri kaikkia heitä koska kaikkien meidän täytyy syödä

kylätoiminta on erittäin tärkeää ja pitää ihmisten vireyttä maaseudulla yllä ja heidän mahdollisuuksiansa etsiä muita erilaisia sivuelinkeinoja ja muuta yrittäjyyttä ja toimeentuloa

kaiken kaikkiaan maa ja metsätalouspääluokan budjetti on oikein kohdennettu vaikka tämä olisi voinut olla monilta osin vielä merkittävästi suurempi jos ajatellaan tavallista viljelijää joka niitä vaikeuksia kohtaa